omaishoito intervallihoito palveluasuminen sekä pysyvä hoitopaikka täydentävät toisiaan ja luovat turvallisen pohjan ikäihmisten arvokkaalle elämälle

miten aiotte osaltanne hallituksen päätöksillä tukea turvallista lapsuutta edistää ajattelua kohtuukäytöstä sekä ehkäistä alkoholin suurkäytön ongelmia

me puhumme politiikassa täällä mielellämme tasa arvokysymyksistä sukupuolten välillä haluamme tehdä valtavirtaistamista ja sukupuolivaikutusten arviointia

ja toisaalta en ole ymmärtänyt minä koen että te tietenkin kritisoitte tätä eläkeläisiin nyt kohdistuvaa leikkausta asumistuen osalta voimakkaaksi ja kipeäksi niin kuin se onkin kritisoitteko te sitä että oikeasti on kysymys siitä että eläkeläisten asumistuki muuttuu ehdoiltaan jatkossa samankaltaiseksi kuin yleinen asumistuki elikkä ehdoiltaan samankaltaiseksi kuin vaikkapa työttömän yksinhuoltajan asumistuki

omaishoitajille annetut lupaukset vaalipuheiden aikana ovat kuitenkin hallituksen toimesta osoittautumassa sokerikuorrutetuksi hattaraksi

arvoisa herra puhemies

lupaukset taisivat sulaa pois jo kevätsateiden aikaan

arvoisa puhemies

omaishoidon tuen verovapaus jätettiin hallitusohjelmassa selvittelyn tasolle vaikka asian pitäisi kaikessa yksinkertaisuudessaan olla toimeenpanemista vaille valmis

me elämme nyt semmoisella vedenjakajalla näitten kaikkien talous ja työttömyysuutisten keskellä että jaossa on niukkuutta

olisi erittäin mielenkiintoista kuulla mitä ministerit ajattelette siitä että täällä on yhteinen yli puoluerajojen kulkeva huoli nyt siitä miten resurssit kunnissa riittävät lastensuojeluun

me olemme luopuneet ajattelusta korvamerkityistä rahoista mutta olisiko tässä sittenkin sellaisen paikka että me todella tähän aihepiiriin kohdistaisimme rahat niin että ne eivät loppuisi tiukassakaan ajassa

heinäkuuta porin suomiareenassa järjestetyssä sosiaali ja terveysturvan keskusliiton tilaisuudessa johon minulla oli kunnia hänen kanssaan osallistua että omaishoidon tuen verovapaus hoidetaan vaikka hallitusohjelmassa asiaa aiotaan vain selvittää

olen myös erittäin iloinen että täällä on yli puoluerajojen kannatettu sitä ajatusta jota keskusta nyt omassa vaihtoehtobudjetissaan haluaa pitää esillä kunnallista kotiapua juuri ennalta ehkäisevän näkökulman kannalta

luotan siihen että ministeri on sanansa mittainen ja on jatkossakin opposition linjoilla ja hoitaa tästä vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta unohdetun kansanosan asian kuntoon

niin ikään on syytä pohtia niukkojen resurssien aikana kun henkilöstöä tuntuu olevan vaikea saada erityisesti suurissa kaupungeissa miksei myös pienemmissä lastensuojelun työntekijät ovat täysin ylikuormitettuja sitä voisimmeko muuttaa kriteeristöä siinä kuka lastensuojelussa voi työskennellä

siinä väännössä en muista yhdenkään silloin toki oppositiossa olleen sosialidemokraattisen kansanedustajan olleen eturintamassa enkä välttämättä edes käpykaartissa viemässä tuota asiaa eteenpäin tukemassa tuota asiaa

peruspalveluministerin lupauksen herättämän ilon jälkeen on kuitenkin epäilyksen siemen herännyt nyt kun näitä hallituksen kehyksiä ja budjettia katselee

olisi tietysti toivottavaa ja olisi ollut hyvä kuulla tässäkin keskusteluvaiheessa myös toisen puolueen ja itse asiassa pääministeripuolue kokoomuksen näkemys siitä miten tämä sopimus aikanaan laadittiin ja mitä budjettiriihessä heidän mielestään sovittiin ja mikä on heidän näkemyksensä siitä miten tämä asetuksenantovaltuus päätyikin nyt sitten täällä eduskunnassa vasta tähän muotoon että se onkin vain valiokunnan lausuma

vaadimme keskustassa pari kuukautta sitten että hallituksen on tuotava eduskunnalle esitys alkoholin mielikuvamainonnan rajoittamisesta omien suunnitelmiensa mukaisesti tämän syksyn aikana

mutta guzenina richardson on varmasti lähitulevaisuudessa halukas selventämään tilannetta ja kertoo millä aikataululla hallitus tämän aikoo hoitaa niin kuin me sen vaihtoehtobudjetissamme lupaamme

toisekseen täällä eräs edustaja totesi miten tämä hallitus on päässyt aloittanut ja tehnyt ryhtynyt tuumasta toimeen

koska tilanne on tämä olemme pakotettuja jättämään eduskuntaryhmänä asiasta lakialoitteen

ajat voivat silloin olla kovin toiset ja me tietysti keskustassa toivomme että joka tapauksessa toteutuu lain hyvä henki siitä että vanhuksista pidetään huolta ja kunnat tähän resursoivat

arvoisa puhemies

sitä olen tässä vaan ihmetellyt tämän keskustelun ja hallitusohjelman valmistumisen jälkeen että miten te kuntaministeri suhtaudutte kuntapäättäjiin

pidättekö te heitä aivan tyhminä näitä tuhansia suomalaisia eri puolilla jotka hoitavat kuntansa asioita antavat aikaansa ja omaa päätöksentekokykyään kuntalaisten parhaaksi

te sivuutatte heidät tästä uudistuksesta kokonaan

arvoisa kuntaministeri mitä te ajattelette niistä kuntien työntekijöistä niistä sadoistatuhansista suomalaisista jotka ovat käyttäneet viime vuodet uudistuksiin ja palavereihin ja nyt te ilmoitatte heille että tämä on ollut turhaa aloitetaan uusi uudistus

arvoisa puhemies

hallituksen budjettiesityksen yhteydessä hallituksen ministerit useammallakin suulla korostivat sitä miten vaikeina talousaikoina budjetissa joudutaan tekemään arvovalintoja

kaikki leikkaukset jotka kohdistuvat lapsiperheisiin lapsiin ja nuoriin eri yhteiskunnan sektoreiden kautta erityisen laajasti nyt kuntien valtionosuusleikkauksien kautta mutta myös tämän lapsilisien indeksin jäädyttämisen osalta ovat politiikkaa jonka hintalappu nähdään vasta muutaman vuosikymmenen kuluttua

nyt kun lapsilisiin kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen hoitorahaan ja hoitolisään sekä osittaiseen hoitorahaan ei tehdä korotusta sen jäljet ulottuvat pitkälle

me olisimme rajanneet ruuan ja lääkkeet tämän noston ulkopuolelle

arvoisa puhemies

näin on todella tapahtumassa ja tässä on hyvin erikoinen piirre se että yksittäisenä asiana kotihoitoon ja kotihoidon tukeen liittyvät asiat jäävät meidän tietojemme mukaan sosiaali ja terveysministeriöön

mitä tulee laajemmin tähän täällä käytyyn keskusteluun talouden epävarmuudesta ja yhteiseen huoleemme nuorista ja yhteiskuntatakuuseen heille niin siihen kaksi näkökulmaa

minun täytyy kuvata syvä ajatteluero edustajien haatainen ja pekonen kanssa jotka täällä ovat irvailleet ja harmitelleet hallituksen muuttavan päätöksiään

lyhyt kertaus

kotikunnan tehtäväksi keskustan mallissa jää päivähoito peruskoulu lukio kulttuuritoimi elinkeinotoimi kirjastopalvelut liikuntapalvelut terveyden edistäminen asuminen ja kaavoitus paikallinen infra ja terveydenhuolto siltä osin että lääkäripalvelut ovat kotikunnassa

minä taas näen että esimerkiksi se pääministerin puheenvuoro siitä että kätilöiden mielipide vaikutti siihen että hallitus vielä kerran halusi katsoa että paketin oikeudenmukaisuus toteutuu on kansalaisten suuntaan semmoinen viesti että heitä kuunnellaan ja näkemyksiä arvostetaan

mutta arvoisa puhemies minullakin on kysymyksiä

ja toinen puoli tätä asiaa on se että minä en ole ehkä kuullut täällä nyt oppositiolta varsinaisia vaihtoehtoja miten te tämän kilpailukykyasian hoitaisitte mutta minun oikeudentajuuni kun on ollut ajatus siitä että esimerkiksi olisi edetty sen arvonlisäveron korottamisen kautta ei mahdu miksi työntekijäporukka ei osallistuisi tähän asiaan

arvoisa puhemies

viime hallituskauden lopulla aiheesta tehtiin ansiokas ja monipuolinen selvitys

kun sosialidemokraateilla oli epäselvyyttä tästä keskustan mallista edustaja kantola totesi että sitä ei oikeastaan olekaan ja edustaja backman oli ymmärtänyt että se on mutta olitte vähän käsittänyt siitä joitain kohtia väärin niin haluaisin puolestani kysyä edustaja backman teiltä että kun te puhuitte jos vastuukuntamalliin päädytään muodossa niin onko se edelleen auki

minusta on kyllä jotenkin huvittavaa ajatella että kuntavaakunoita siirtelemällä me poistaisimme suomessa terveys erojen problematiikan jossa sinällään edustaja alanko kahiluoto on aivan oikeassa

olen erittäin huolissani siitä että hallituksen piirissä ei ole valmistelua tässä varmasti laajaa yhteisymmärrystä herättävässä näkemyksessä siitä että sosiaali ja terveyspalvelut ovat ne joista ihmiset tosiaan ovat eniten huolissaan

mitä tämä budjetti lupaa niille yli miljoonalle suomalaiselle jotka elävät yksin joista moni kuitenkin käy töissä vaikkapa lähihoitajana pääkaupunkiseudulla ja on taloudellisesti erittäin tiukilla nousseiden elinkustannusten myötä

teillä ei ole kokonaisnäkemystä siitä miten ratkaisemme yksityisen ja julkisen palvelutuotannon palvelujen välimatkan ihmisten kodeista ja nämä tosi suuret kysymykset jotka vaikuttavat ihmisten arkeen

arvoisa puhemies

haluaisin tästä perusturvasta jota täällä vasemmistosta ja perussuomalaisista on nostettu esiin vielä kerran käydä läpi sen että nyt kuitenkin on niin että tämä hallitus haluaa asettaa erilaiset köyhät eriarvoiseen asemaan

en ole kuitenkaan kummaltakaan teiltä ministereiltä kuullut perusteluja siihen miksi te valitsitte juuri lapsilisät ja niiden indeksien jäädyttämisen leikkauskohteeksenne

te olette monin tavoin minusta osoittaneet että politiikkanne on tulevan sukupolven näkökulmasta melko näköalatonta

nuoret perheet elävät tässä maassa tiukilla

arvoisa puhemies

minullekin tuli sellainen kokemus että edustaja niikko tätä asiaa lähestyessään katsoi tätä ei niinkään nyt vain kokonaan terveydenhuollon näkökulmasta ja terveydenhuollon henkilöstön näkökulmasta niin kuin edustaja rauhala esityksessään hyvin asiantuntevasti ja perustellusti teki

tämä nyt ikään kuin lipsahti pikkuisen sille moraalipuolelle miten oikeutettu abortti ylipäätään ottaen on siitä henkilökunnan oikeutuksesta

ette ensinnäkään edustaja niikko kertonut mistä tutkimuksesta on kysymys kun arvelitte että abortin tehneen naisen elämässä voi käydä niin että se aiheuttaa ahdistusta ja masentuneisuutta siihen ei varmasti edes tarvita minkäänlaista tutkimustakaan että voimme todeta että se on niin raskas päätös oli kyse minkälaisesta sosiaalisesta elämäntilanteesta tahansa

edustaja niikko taustalla voi olla esimerkiksi raiskaus ja siksi totean että en lähtisi ylimalkaan arvioimaan tutkimustuloksia joihin ette pysty toteamaan parempaa katetta kun kysymyksessä on hyvin henkilökohtainen ratkaisu ja toivoisin että keskustelu keskittyisi nyt terveydenhuollon sekä vastauspuheenvuoron edustaja grahn laasonen

mielenkiinnolla olen seurannut lausuntojanne tänä syksynä

lyhyt listaus uutiskatsaus osoittaa että viimemmäksi te olette luvannut sotaveteraaneille sotainvalidien prosenttirajojen alentamista heidän tuessaan

te olette paljon puhunut vanhuspalvelulaista ja siihen kohdistuvasta työntekijöiden määrää koskevasta velvoitteesta ja kunnille tulevista kustannuksista

kaikki asiat ovat semmoisia että meidän kenenkään ei ole mahdotonta olla kanssanne eri mieltä mutta nämä kirjaukset eivät suurimmaltakaan osalta sisälly teidän hallituksenne ohjelmaan

arvoisa puhemies

on käyty paljon jossittelevaa keskustelua kuultu paljon uskontunnustuksia

arvoisa puhemies

mitä teette sitten

uskon että jaamme myös yhteisen huolen niistä kriisimaista heidän kansalaistensa tilanteesta esimerkiksi nuorisotyöttömyydestä kreikassa ja espanjassa mutta uskotteko te todella että tämä pankkien tukeminen on keino jolla euroopan kilpailukyky pitkällä tähtäimellä pelastetaan ja käytämme kaiken huomion tähän ja yksittäisiin vakuuskeskusteluihin

edustaja lindström ja sen jälkeen pääministeri jos näin käy

näin äkkiluettelemalta erityisesti liittyen tähän kuntauudistuksen keskeisimpään osaan sosiaali ja terveyspuolen rakenteisiin ja isoihin ratkaisuihin tuntuu että enemmän on nyt kysymyksiä kuin vastauksia

viime viikolla täällä käytiin laaja keskustelu tietohallinnosta sosiaali ja terveyshallinnon palveluista tietotekniikan osalta

mitä tapahtuu henkilöstölle